kiitos

tässä tuli nyt tämä uimahallien ja jäähallien myyntiasia

ihan tarkennuksena se että kun seitsemän vuotta sitten shoppailin kuten sanoitte näitä mba koulutuksia niin siinä vaiheessa en ollut kansanedustaja

sitten tähän logiikkaan

tässä on myös sellainen arvokysymys että miten me katsomme tätä ikään kuin arvojen näkökulmasta

energiatodistus tällaisissa isoissa rakennuksissa on yksi keino antaa palautetta rakennuksen kunnosta ja kun sitä palautetta saa niiden ihmisten jotka vastaavat siitä rakennuksen kunnosta on helpompi reagoida ja tehdä korjaussuunnitelmia

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä toisaalta esimerkiksi tämä asia aiheuttaa kentällä hyvin paljon kysymyksiä että minkä takia ja millä perusteella palveluita tarjotaan henkilöille jotka tulevat ties mistä ja harva heistä tänne edes loppujen lopuksi jää

sitovan tavoitteen noudattaminen merkitsisi esimerkiksi sitä että homeuhan alaisia kouluja korjattaisiin energiaa säästävämmiksi mutta rahat eivät riittäisi suurimman ongelman eli homeasioiden hoitamiseen

ympäristövaliokunta kirjoittaa lausunnossaan että tällä hankkeella on positiivisia vaikutuksia suomen kasvihuonekaasupäästöjen osalta

energiatehokkuus asiassa on syytä luottaa suomalaiseen päätöksentekoon joka huomioi maamme erityispiirteet

operaatio on humanitaarinen niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa todettu ja aivan oikein tämä on oikea lähestymistapa tällaiseen vakavaan asiaan

se on mielenkiintoista esimerkiksi keskustan taholta

ei minulla ainakaan ole mitään syytä epäillä etteikö siellä osata harkita sitä mihin ne eurot kannattaa sijoittaa mistä se paras tuotto sillä hetkellä on saatavissa

kuitenkin tässä keskustelussa on vilahtanut myös näitä niin sanottuja itsekkäitä näkökulmia tai aidon kotimaisia näkökulmia ja ministeri haglundilta haluaisin kysyä sellaista asiaa miten puolustusvoimat arvioi näiden lukuisten kriisinhallintaoperaatioiden tuloksellisuutta kokemuksia hyötyjä ja haittoja suhteessa siihen minkälaista koulutuksellista oppia sieltä on saatu minkälaista johtamistaitoa ja miten sitä on sitten edelleen puolustusvoimissa voitu käytännön työssä käyttää hyväksi

eli maahanmuuttajataustaisten poliisien koulutus ja määrä suomessa on ymmärtääkseni todella pieni

se että poliiseja on myös maahanmuuttajataustaisista ryhmistä olisi varmasti sellainen tekijä joka lisäisi luottamusta koheesiota ja poliisin arvostusta

syntyy usein tilanteita joissa kulttuurin tuntemus kielen tuntemus saattaisi olla eduksi

ymmärtääkseni yksi iso kynnys tässä on kielitaitovaatimukset ja mahdollisuus joustaa joko suomen tai ruotsin osalta niin että hyvitettäisiin hakijan omaa äidinkieltä siinä

ministeri arhinmäki ehti poistumaan valitettavasti mutta onhan täällä paikalla ministerikollega kiuru liikuntaneuvoston puheenjohtaja harkimo sivistysvaliokunnan jäseniä ja kuntapäättäjiä

tavoite on hyvä mutta vaarana on että kunnat vastaavasti pienentävät samalla summalla urheiluseuratukea tai korottavat liikuntapaikkojen vuokria

ympäristövaliokunnassa kovin suurta ongelmaa tässä laissa ei nähty

vaikutukset asuntomarkkinoihin katsotaan vähäisiksi

tällä hallituskaudella on perustettu kansallispuistot etelä konnevedelle ja selkämeren alueelle ja nyt ollaan perustamassa siis salon teijoon

kiitos näistä kommenteista äsken

hallituksen esityksessäkin todetaan että ei ole perusteltavissa että nuoren nimissä olevalle verovapaalle asp tilille tulisi tosiasiallisesti vanhemmilta isovanhemmilta tai muilta saatuja lahjoitusvaroja

tällä hetkellä valtioneuvoston päätös ja ympäristöministeriön ohje ohjaavat yrityksiä kun ne pyrkivät rakentamaan tuulivoimaloita

kiitos myös edelliselle ministerille asioiden eteenpäinviemisestä ex ministeri niinistölle kiitos siis

miten suhtaudutaan siihen että siellä ulkomailla olevan eun alueella olevan yrityksen osaomistaja olisi venäläinen omistaja olisiko sillä jotain merkitystä tähän prosentin täyttymiseen tai rajan tulkintaan

voitte olla aivan varma siitä että suhtaudun erittäin arvostavasti suomalaiseen koulutusjärjestelmään siihen että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin motivaatio ja rahkeet riittävät

nämä kaksi ohjetta ovat keskenään hieman ristiriitaiset ja kunnat tulkitsevat niitä omista lähtökohdistaan ja monesti hieman varovaisuusperiaatetta jopa yliarvioiden

vielä lisäksi totean sen että vaikutukset koskevat sangen pientä ryhmää

teijon kansallispuistoon myönteisen näkökulman ottaneita ja aloitteellisia ovat olleet salon kaupunki varsinais suomen liitto ja alueen matkailuyrittäjät

mutta tavoite on hyvä

arvoisa herra puhemies

kouluasioita on tässä keskustelussa sivuttu vain koulujen määrän näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunnassa saamamme näkemyksen mukaan matkailun yritystoiminnan ja työllistämisen kannalta investointi ja nämä vuosittaiset pienet lisäkulut ovat perusteltuja kun ajatellaan kansantaloutta ja suurempaa kuvaa ja kokonaisuutta

lisääntyvää ohjausta tarvitaan myös yhä pidemmälle monimutkaistuvaan opintotukeen ja sen tulkintaan

luonnonlaeilla on perusteltu säätyjärjestelmää apartheidia orjuutta kastijärjestelmää ja naispappeuden estämistä

tietysti on myös muistettava että kun kansallispuistoja perustetaan niin tässä ei olla pelkästään euroja laskemassa ja lähestymässä asiaa ikään kuin taloudellisesta näkökulmasta vaan tässä on hyvin paljon perusteellisemmat ja syvemmälle menevät arvot kysymyksessä kun puhutaan luonnosta ja sen säilymisestä jälkipolville

tuulivoimasta kun puhutaan niin on tällainen käsite kuin tuulivoimasyndrooma ja täällä on sitten taudinkuvia

kannatan lain muuttamista kansalaisaloitteen hengen mukaisesti

tuulivoima voi aiheuttaa harmaantuvia hiuksia syöpää epämuodostumia kanat eivät muni karjalaumat kuolevat sähköpiikkeihin tuulivoima aiheuttaa mielenterveysongelmia ja unettomuutta

oppilaat tarvitsevat opinto ohjaajia kouluterveydenhoitajia ja lääkäreitä koulukuraattoreja psykologeja erityisopettajia ja niin edelleen ja kaiken lisäksi tietysti moniammatillista osaamista ja yhteistyötä

siinä on nyt semmoinen juttu että tilaviinejä jonkin verran suomessa saa myydä ja se oli ilmeisesti eu neuvotteluissa jonkinlainen tämmöinen mielenkiintoinen poikkeama

ainakin edustaja korhonen on nukkunut hyvin yönsä joten ilmeisesti tämä syndrooma kannattaa ottaa vakavasti ja miettiä omaa suhtautumista asiaan

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja korhonen esitteli asian ymmärrettävästi ja itse olen tyytyväinen käsittelyyn hallituksen esitykseen ja siihen mitä nyt olemme täällä puolustamassa

metsästys on ihan kannatettava asia mutta joku järjellinen ja hyväksyttävä raja kansallispuistossa asian suhteen on oltava

se mikä tässä keskustelussa on jäänyt huomiotta on kysymys siitä että jos opetusta jossain aineessa lisätään niin toisissa aineissa opetusta on vastaavasti vähennettävä

vastuullisuudesta vielä sen verran että kun tässä panimoliitto ja mainostajat ja monet muut tahot korostavat omavalvontaa ja vastuullisuutta niin tietysti tätä samaa vastuullisuutta voisi olettaa ja odottaa olevan myös laivayhtiöillä kun ne näitä erilaisia palvelujaan siellä satamissa tuntuvat mieluusti laajentavan

näin siis puheloinen kauppalehdessä

arvoisa herra puhemies

päätöksiä on tehtävä

mielelläni jos puhemies suo lopussa debatissa kuulisin ympäristöministeri sanni grahn laasosen näkemyksiä siitä miten te näette enontekiön kilpisjärven alueella suurtuntureiden kansallispuistoajatuksen

meillä oli ympäristövaliokunnassa tämä laajarunkoisten rakennusten turvallisuusasia käsittelyssä ja turvallisuus on tietysti semmoinen asia josta ei pidä tinkiä

valitettavia tapauksia on suomessa ollut useita joissa rakenteet ovat pettäneet ja on joitakin tapauksia joissa on ollut isoja ryhmiä juuri saapumassa rakennukseen ja vain hyvän onnen ja tuurin kautta on mittavilta henkilövahingoilta vältytty

vastuuta liikkumisesta ei voi jättää oppilaitoksille sitä ei voi jättää yhteiskunnalle

esitys riita asioiden sovittelun laajentamisesta koko maahan on tervetullut ja ne tulokset mitä kokeilusta on aikaisemmin saatu ovat olleet myönteisiä

mutta itse näen että tämä suurtuntureiden alue on niin arvokas osa suomalaisuutta suomen luontoa ja niin poikkeuksellinen että se ansaitsisi kansallispuistostatuksen

asialla on suuri merkitys jokaisen hyvinvointiin mielenterveyteen sosiaaliseen kanssakäymiseen ja välillisesti myös yhteiskunnalle koituviin kustannuksiin joita tulee erilaisista elintaso ja elintapasairauksista

kunta paikallinen väestö ja yrittäjät näkevät asian omalta näkökulmaltaan mutta uskon että hyvällä valmistelulla paikallisia kuulemalla sopivasti kompromisseja tehden asiassa voitaisiin tulevaisuudessa edetä

edustajakollega eerola aloitteessaan käsitteli vieraannuttamiskieltoja

kiitos

jos joku sanoo että varallisuus on este liikkumiselle niin siitä uskallan olla eri mieltä

hämmästystä on herättänyt ja hieman epäselväksi ehkä jää nyt se miten nämä kustannukset voivat olla niin korkeat

totta toki on että on liikuntalajeja urheiluseuratoimintaa joiden kustannukset ovat niin korkeita että kaikilla ei ole kerta kaikkiaan mahdollisuutta niihin osallistua